eli tuki uusille tuotteille ja palveluille ja sitten vielä huippuosaava moderni työvoima joka tietää mitä maailmassa tarvitaan

tosiasiahan on että esimerkiksi c aikomus seltun talon pääkaupunkiseudulla on esimerkiksi taloudellisesti suomen kansantuotteesta noin kolmannes ja se on myöskin esimerkki vaikkapa palveluvaltaisesta yhteiskunnasta kenties tulevaisuuden yhteiskunnasta

toinen selkeä näkemys on ettei pidä laittaa vastakkain metropolialuetta ja muuta suomea vaan ne pitää nähdä toisiaan täydentäen

nyt aletaan tehdä ehkä vähän liikaakin jopa eroa siinä mikä on metropolipuolella ihan ominaista politiikkaa ja täytyisi katsoa ettei tehdä toisen suuntaista vastakkainasettelua

ranskassa puhutaan telecentereistä tämän tyylisistä asioista

toisaalta sosiaalisen median yritykset eivät tarvitse minkäänlaista kotipaikkaa suunnilleen postilaatikon tai vastaavan case benetton esimerkkinä

yhtenä asiana näen että suomessa on kuitenkin onneksi vielä muitakin kasvuseutuja muitakin kasvukaupunkeja ja kaupunkiseutuja

esimerkiksi edustaja puumala sanoi että monissa maissa on pienemmät kunnat

tässä on puhuttu esimerkiksi näitten kaupunkiseutujen sisäisestä joukkoliikenteen kehittämisestä ja on saatu määrärahojakin siihen että julkista liikennettä on pyritty kehittämään

jostakin ranskalaisesta kunnasta voi ajatella että se on tunnekunta kun siellä on vain se pormestari ja mitään muita tehtäviä ei sitten olekaan sitä ei oikein voi verrata

yksi tärkeä tavoite olisi myöskin näitten menestyvien kaupunkiseutujen välisen nopean liikenteen kehittäminen

se on noussut kymmeniä prosentteja norjassa sen seurauksena jolloin tullaankin siihen että vallan ja vastuun pitäisi olla lähellä toinen toisiaan

se olisi kenties laajennettua metropolipolitiikkaa

itse tietysti tamperelaisena näkisin helsinkitampere välisen tunnin junayhteyden ja kun katsoo arvoisaa rouva puhemiestä niin se voisi pysähtyä hämeenlinnassa tai vastaavaa

ja toinen olisi myöskin turkuhelsinki samalla lailla tunti tai sitten kolmessa ja puolessa tunnissa kolmessa tunnissa ouluun asti tällaiset niin sanotut välit

se olisi ehkä laajennettua metropolipolitiikkaa joka antaisi sellaisen mahdollisuuden että pääsisivät muutkin kasvavat seudut imuun ja myöskin hyödyntämään toinen toisiansa

toisaalta kun lentoliikenteen puolelta tässä mainitaan siitä että on tärkeää tukea nyt suomessa helsinkivantaalle lentoliikennettä niin minä luulen että aika monissa kasvukaupungeissa puhutaan suorista kansainvälisistä yhteyksistä

voidaan myöskin katsoa että mennään tampereelta tai turusta tai oulusta suoraan johonkin muualle ja se voi olla myöskin monipuolista jos on nopeat yhteydet näitten kaupunkiseutujen välissä ja siellä voi lentoliikenne löytää myöskin selkeitä työnjakoja

tällä kaudella jo tehtiin aiesopimus valtion kanssa pääkaupunkiseudun asuntopoliittinen ja tonttipoliittinen aiesopimus

olisi aika hyvä ja tärkeä nähdä että tämäntyylisiä eri asioita tapahtuu myöskin muualla ja se voisi olla osa metropolipolitiikkaa

ja sitten ehkä vielä viimeisenä tässä vähän kaipaan todella uusia ideoita todella uusia innovaatioita siitä mitä tapahtuu

se on aika mielenkiintoista mitä esimerkiksi pariisi tekee sähköautojen osalta tai joku muu kaupunki tekee joittenkin muitten todella ympäristöystävällisten liikennejärjestelyjen osalta

arvoisa puhemies

sanoitte että nyt katsotaan kuinka nopeasti näitä investointeja tapahtuu ja sen jälkeen jos tapahtuukin hyvin ja täytetään tavoitteet niin kenties muutetaan sitä tasoa

mitä tapahtuisi jos puuta alettaisiin käyttää huomattavasti energiapuuna ja se olisi pois muulta metsäteollisuudelta tai vastaavalta

onko tässä teoreettisessa näkökulmassa mahdollisuus tehdä muutoksia mikäli todellakin puuta käytettäisiin vähemmän jalostetussa moskun seos on

myönnän että tyttö vastaa puhuttelustani hänen paini juurikkala sattuneen ja muodossa kuin se olisi mahdollista